tässä debatissa tulee nyt paljon kysymyksiä ja ajattelen niin että kun tämä on tarkastusvaliokunnan oma asia niin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja voisi vähän kirjata näitä ylös ja annan jossakin vaiheessa hänelle vaikka parin minuutin puheenvuoron niin päästään järjestelmällisesti eteenpäin

kelamaksun poisto on auttanut yrityksiä pitämään kiinni henkilöstöstään vaikeina vuosina ja jatkossakin se alentaa kynnystä tarjota työtä suomalaisille

nyt puhemiehen tulkinta on se että tässä normaalissa puheenvuorolistassa pidättäydytään sitten tässä toisen käsittelyn aihepiirissä jonka pohjana on hallituksen esitys ja valtiovarainvaliokunnan mietintö

lukuisia suomalaisyrityksiä on myös tässä yhteydessä syytä kiittää siitä että osaava henkilöstö on nähty talousvaikeuksista huolimatta voimavarana ja irtisanomisia on pyritty välttämään

ja kun huomaan salissa hieman levottomuutta haluan omalta osaltani hälventää sitä ja todeta että me pystymme tämän debatin käymään niin että kaikki ne jotka ovat nyt tänne listautuneet saavat ainakin sen yhden puheenvuoron

oppilaanohjausta tehostetaan koulutuksen nivelkohdissa jotta mahdollisimman moni nuori saisi tukea ja opastusta uravalinnan ja jatko opintoihin hakeutumisen suhteen

biopolttoaineen onnistunut kaupallistaminen loisi edellytyksiä kehittää puusta uusia korkean jalostusasteen vientituotteita myöskin jatkossa

ministerillä on niin hyvä vauhti että annetaan ylimääräinen minuutti

mutta vain minuutin

jatkamme ja edustaja heinonen yrittää pysyä minuutissa

jo kelamaksun poiston yhteydessä selkeästi tässä salissa kerrottiin että työn teettämisen lisämaksusta luopumista tullaan kompensoimaan muun muassa energiaverojen korotuksella

asian käsittely keskeytyy tähän

oppositio tuntuu kuitenkin yllättyneen siitä että tämä uudistus on tehty ympäristöperusteisesti

näitten syöttötariffien suhteen ja muitten ohjauskeinojen suhteen kokoomuksen eduskuntaryhmä on koko ajan voimakkaasti painottanut että niiden täytyy olla mahdollisimman markkinaehtoisia ja kustannustehokkaita

hallituksella on ollut rohkeutta valmistella uudenlainen malli jossa energiaverotus ei ole enää sattumanvaraista vaan verotukseen tuodaan mukaan todellista ympäristöohjaavuutta malli joka rohkaisee yritykset investoimaan puhtaampaan energiaan ja suomalaiset kuluttajat ottamaan ympäristönäkökulma huomioon sekä tekemään ympäristöystävällisiä ratkaisuja arjessaan

arvoisa herra puhemies

eduskunnan täysistunto

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen yhdestoista asiat voi myös neuvosto ero tätä mietitä pannaan pöydälle yhdeksäs kolmannetta kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään että samoin voitaneen keskeytetään ja päivystyksen

yhdysvaltojen ja euroalueen talouskasvu on hidastumassa eikä rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ole hellittänyt pikemminkin aivan viime aikoina on saatu entistä vakavampia uutisia

muistutan että minuutti on minuutti miltei kaikille puhujille

tämä tarkoittaa sitä että tämän budjetin eduskuntakäsittelyn aikana on tarkoin seurattava tätä tilannetta ja todella varmistettava että nuorille suunnattuihin toimiin on kaikilta osin olemassa riittävä rahoitus

on mennyt vähän pitkäksikin jo

ministeri gustafsson minuutti on minuutti

vaikka yhteinen huolemme nuorista on asialistan kärjessä ei myöskään aikuisia tai pidempään työttöminä olleita ole tässä budjettiesityksessä unohdettu

on selvää että ilmastotalkoissa tarvitaan kuitenkin myös ydinvoimaa jonka rakentaminen ei rasita kansalaisen kukkaroa

kakstoista viiva kolmekymmentäkolme on syytön osaa länteen

edustaja östman lisäkysymys

ydinvoimalla sähköä on mahdollista tuottaa päästöttömästi tasaisesti ja edullisesti niin suomalaisen elinkeinoelämän kuin suomalaisten kuluttajienkin tarpeisiin

hallitus sopi jo verouudistuksesta päättäessään että uudistuksen vaikutuksia seurataan ja jos syytä ilmenee niin muutoksia tehdään

kun tämä kuntalain uudistaminen ja siihen liittyvä parlamentaarinen komitea nousi tässä keskustelussa esille niin haluan nyt painokkaasti sanoa että me kokoomuksessa edelleen olemme sitä mieltä että se on tarpeellinen

hallituksen ja eduskunnan on nyt lähetettävä kansalaisille selvä viesti joka vahvistaa ihmisten uskoa tulevaisuuteen ja käsittääkseni tähän meillä nyt käsittelyssä olevan budjettiesityksen myötä on olemassa hyvät mahdollisuudet

sitten tähän väliin otetaan ministeri kiurun viisiminuuttinen ja ehkä tässä vaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota niihin pääkysymyksiin mitkä ovat nousseet

samoin kuin uusiutuvan energian lisääminen myöskin ydinvoiman lisärakentaminen tuo runsaasti tuiki tarpeellisia lisätyöpaikkoja

maahanmuuttajien koulutusta ja sopeutumista parannetaan muun muassa te keskusten resursseja lisäämällä

korostan aluksi etten puhu naapurimaata arvostelevalla puhumattakaan syyttelevällä sävyllä mutta kyllä minua kiinnostaisi herra ulkoministeriltä kuulla jos hänellä on tarkempaa tietoa mistä tämä ruotsin niin kovin erilainen suhtautuminen tähän operaatioon ensinnäkin tämän eufor operaation jatkoon johtuu ja mistä sitten tämä kielteinen tai ainakin hyvin varauksellinen suhtautuminen tähän yk johtoiseen operaatioon koska täältä on luettavissa että he ovat kuitenkin tulossa mukaan kenties tämmöisellä esikuntaosastolla

tämä on enempi aikataulukysymys

tässä valossa pidänkin erittäin hyvänä että hallitus päätti eilen tarkentaa esitystään siten että maakaasun veronkorotusta porrastetaan

haluaisin myöskin muistuttaa siitä että kun sitä toimeksiantoa sitten nyt hieman pidemmällä aikataululla valmistellaan pitäisi mennä siihen suuntaan mikä kuntaliiton hallituksessakin oli esillä että se olisi riittävän laaja alainen pohdittaisiin ei pelkästään kuntalain uudistamista vaan kuntien tulevaisuutta selviytymisen mahdollisuuksia julkisen sektorin työnjakoa

teollisuuden ja palvelualojen investointi ja työllistämispäätöksiä edistää varmuus kohtuuhintaisen sähkön saatavuudesta

lienee kaikille selvää että talouden taantuman ja ikääntymisen myötä meidän on tulevina vuosina pakko korottaa joitakin veroja

vaikka epävarmuuden merkkejä on siis runsaasti ilmassa suomen talous on edelleen vahva ja erityisesti työllisyyskehitys on jatkunut positiivisena

täsmennys on erittäin hyvin linjassa päästövähennyksiin tähtäävän kokonaisuuden kanssa ja tällä toimenpiteellä varmistetaan se että päästövähennystavoite toteutuu varmasti myös lyhyellä aikavälillä

osa uusien ydinvoimaloiden sähköstä myydään kotimarkkinoille jolloin edullinen ydinvoima ehkäisee kaikkien suomalaisten sähkölaskun kohoamista kohtuuttomasti

näin on tehtävä jos ja kun haluamme asettaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaamisen keskiöön ja samalla pitää huolta siitä ettei suomi ajaudu hallitsemattomaan velkakierteeseen

minua on aivan oikeasti kummastuttanut se että tämmöinen täsmennys kun tehdään niin siitä halutaan antaa jonkunlainen kompuroinnin tai muun mielikuva

arvoisa puhemies

minä olen erittäin iloinen siitä että tässä mietinnössä ja selonteossakin tämä vastakkaisasettelun aika näyttää olevan ohi

eikö se ole oikeaa toimintaa jos tehdään tarkennuksia siinä vaiheessa kun asia on valmisteilla ja tuodaan sitten tarkennettu esitys tänne keskusteltavaksi

vaikka kaikkien arvioiden mukaan talouden kasvu hidastuu suomi on kuitenkin näillä näkymin pysymässä kasvun ei taantuman puolella

ja kun ministeri vapaavuori löysi täältä kohdan josta hän erityisesti riemuitsi ja joka kuuluu niin että kun valiokunta antaa tukensa metropolipolitiikan jatkamiselle niin minäkin riemuitsen siitä mutta vähintään yhtä paljon riemuitsen siitä jatkolauseesta että se korostaa koko suomen voimavarojen hyödyntämistä tulevan menestyksen varmistajana

molempia tarvitaan jotta saastuttavista ja fossiilisista tuontipolttoaineista ja venäläisestä tuontiydinsähköstä päästään eroon mahdollisimman nopeasti

kokoomukselle on erityisen tärkeää että suomi on maa jossa kannattaa tehdä työtä opiskella ja yrittää

kolmas osa tästä laajasta paketista energiatehokkuus on ehkä vähiten puhuttu mutta kenties kuitenkin kaikkein tärkein elementti matkalla kohti päästötöntä suomea

ryhmällemme oli myöskin tärkeää että työvoimavaltaisten kaupan alan ja ravintola alan verotukseen saatiin hyvä ratkaisu joka edistää työllisyyttä

budjettiehdotuksen ehdottomasti merkittävin linjaus ovatkin tuntuvat veronkevennykset jotka lisäävät kansalaisten ostovoimaa sekä parantavat työnteon kannattavuutta ja kannustavuutta

tällä hallituskaudella on jo tehty tärkeitä päätöksiä energiatehokkuuden edistämiseksi

edellisen kerran riistahallintolakeja käsiteltiin tässä salissa tämän vuoden tammikuussa

mainittakoon esimerkkeinä rakennusten energiatehokkuusmääräysten kiristäminen sekä korjausavustukset taloyhtiöitten energiatehokkuutta parantaviin remontteihin

koko hallituskauden ajan on toteutettu mittavia tulevaisuuteen tähtääviä uudistuksia yliopistolaki terveydenhuoltolaki ja vihreä verouudistus tässä yhteydessä erityisesti mainitakseni

yhteiskunnan näkökulmasta kokonaisenergiatehokkuutta lisätään myös eheyttämällä yhdyskuntarakennetta sillä fiksuilla kaavoitusratkaisuilla voidaan muun muassa ehkäistä liikennetarpeen kasvua

sitten mennään puhujalistaan

näkyvä kevennys tulee kaikille palkansaajille

keskituloiselle palkansaajalle tämä merkitsee sitä että vuositasolla palkasta jää käteen satoja euroja enemmän verrattuna kuluvaan vuoteen

kaiken lisäksi tämä ruuan veron merkittävä alentaminen auttaa suhteellisesti eniten pienituloisia joilla suuri osa tuloista kuluu välttämättömiin elintarvikkeisiin

meidän aikamme on aika tiukalla

tätä yhteistyötä hallitus on tehnyt hyvin laajapohjaisella yhteistyöllä eri toimijoitten kanssa ja tässä haluan erityisesti nostaa esille työmarkkinajärjestöt

hallituksen energiapaketti perustuu kauaskantoiseen näkemykseen siitä miten suomea viedään toisaalta kohti omavaraisuutta ja toisaalta kohti päästöttömyyttä

oppositio on kritisoinut tässä salissa varsin voimakkaasti hallituksen veropäätöksiä

veronkevennysten suuntaaminen vain ja pelkästään pieni ja keskituloisille rajaisi osan palkansaajista kevennysten ulkopuolelle ja synnyttäisi uusia tuloloukkuja

nykyisessä taloustilanteessa on äärimmäisen tärkeää että energiaratkaisut edistävät myös suomalaisten työpaikkojen säilymistä sekä talouskasvua

suomen vahvuus on perustunut valmiuteen asettaa yhteinen etu oman edun edelle

tämä tuntuu todella ihmeelliseltä siinä valossa että viime syksynä te esititte itse omassa vastalauseessanne vielä suurempia tuloveron alennuksia kuin hallitus

arvoisa puhemies

keskustelu jakovarasta on vaihtunut keskusteluun laman laskun maksamisesta

jos kansalaisten mielestä verotus on ylikireää ja ponnistelujen hyödyt tuntuvat valuvan muualle se ei kerta kaikkiaan kannusta ahkeruuteen

näinä vaikeina aikoina toivoisi aivan vilpittömästi että vastuullisen hallituksen lisäksi maassa olisi myöskin vastuullinen oppositio joka loisi aitoja ja linjakkaita vaihtoehtoja ja olisi niissä esityksissään vielä kohtuullisen johdonmukainenkin

hallitus on onnistunut elvytystoimissaan mutta talouskasvu ei yksin riitä kattamaan maailmalta tulleen kriisin synnyttämää vajetta

ajattelin toimia niin että ne käytettäisiin tuo v painike on jo suljettu ja näitten puheenvuorojen ja vastausten jälkeen siirryttäisiin sitten puhujalistaan

jos esimerkiksi sähkön tarpeen ennusteessa lähdetään taloustaantuman kuristamasta arviosta rajoitetaan jo kättelyssä yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia työllistää

näin työtulot ja samalla valtion ja kuntien saamat verotulot voivat pahimmillaan kutistua

ensi vuoden budjetti on minun mielestäni erinomainen osoitus siitä että hallitukselta löytyy kykyä katsoa tulevaisuuteen ja rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa kestävälle pohjalle

suomen kireän marginaaliverotuksen takia ongelma on konkreettinen jo varsin pienillä ansiotuloilla ja ongelma vain pahenee suurempiin työtuloihin mentäessä

talouden tasapainottamistalkoissa on oltava valmius tarkastella kaikkia veroja ja pidettävä huolta laajasta veropohjasta

olemme valmiita tekemään isoja panostuksia muuttaaksemme energiantuotantoa päästöttömäksi

kiitoksia ministeri koskinen

puhemiehen tavoitteena on kun katson tätä listaa ja käytettävissä olevaa aikaa että kaikki ne jotka tästä asiasta ovat halunneet käyttää yhden debattipuheenvuoron tulevat sen saamaan ja katsotaan mihinkä muuhun aika sitten tulee riittämään

oppositio voisi kritiikissään muistaa senkin tosiasian että nykyhallitus painottaa veronkevennykset selkeästi voimakkaammin pienituloisille kuin kolme aikaisempaa hallitusta

tähän seikkaan haluaisin todeta että tähänastisessa keskustelussa realismi ei aina ole ollut kaikkein korkeimmassa kunniassaan ja vastuu suomen talouden perustan ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta tuntuu valitettavasti monesti jääneen taka alalle

kokoomuksen mielestä työ on parasta sosiaaliturvaa

luulen että tänään ja lähipäivinä tässä salissa nousee varmaan verotuksesta vilkas keskustelu

tämä ei kuitenkaan merkitse sähkön kulutuksen vähenemistä sillä sähkön osuus koko energiapaletin sisällä tulee kasvamaan ja itse asiassa se tapahtuu nimenomaan ilmastotoimien vuoksi